laki ohjaa ajankäytön perheen sijasta työlle

on pakko oikaista opposition antamaa väärää käsitystä siitä kuinka hallitus on nyt sitten lapsi ja perhepolitiikkaa hoitanut ja aikoo hoitaa tällä hallituskaudella

kunnista on tullut vahvaa viestiä kuitenkin myös sosiaali ja terveystoimen investointien ja rakennusten korjaustarpeiden osalta

sanokaa nyt hyvä sdp ja muutkin miksi tupakka askin hinnannosto ei kelpaa teille vaihtoehdoksi

lisäksi viikonloppuisin yksintyöskentely yksin työskentelevä nainen ei voi vastata käsitystä työturvallisuudesta työviihtyvyydestä puhumattakaan

arvoisa puhemies

tästä rinteen silloin viime kaudella kehittämästä verovähennysvaihtoehdosta on sanottava että juuri ne heikkotuloisimmat perheet eivät sitten voineet siitä hyötyä

on suorastaan anteeksiantamatonta että hallitus teki tämän lapsilisäleikkauspäätöksen ilman minkäänlaista lapsiperhevaikutusten arviointia

arvoisa puhemies

tehkää se etukäteen ei lasketa kuinka paljon ruumiita tuli jälkikäteen

rinnakkaiselolain joka mahdollistaisi tavanomaisen viljelyn luomuviljelyn ja geenimuunnellun viljelyn yhtä aikaa rinnakkain maassamme pitäisi tänään olla agendalla

noin joka kuudes huonotuloisimmassa joukossa oleva perhe olisi jäänyt ilman juuri sitä kompensaatiota ja huonommalle osalle

olisin kuitenkin toivonut että näihin terveyskeskusten peruskorjaustoimiin olisi tartuttu myös jo tämän vuoden aikana tämän lisätalousarvion yhteydessä jo tässä vaiheessa kun se vielä taloudellisesti on mahdollisimman pienin kustannuksin hoidettavissa

tässä on kiinnitettävä huomiota pariin seikkaan ja kysyttävä miksi eduskunnalle pitää antaa turhia lainsäädäntöesityksiä

mutta nyt on tässä talouden tilanteessa kyllä kiinnitettävä huomiota kuitenkin siihen että lapsiperheiden palveluihin kunnallisiin palveluihin panostetaan nyt ja siitä ihan varmasti lapsiperheet siinä arjessaan hyötyvät

olisi tärkeämpää se että meillä olisi suuresta kuvasta jonkunlainen yhteinen näkemys

siinä olisi myöskin sellainen etu että me ymmärtäisimme ja äänestäjätkin ymmärtäisivät paremmin sen kuinka suuri merkitys ja vaikutus kansallisella ja eurooppalaisella politiikalla on keskenään

selväähän on se että suomen kasvu uhkaa jäädä kituliaaksi ja pidemmällä aikavälillä tämä korostaa näitten isojen rakenteellisten uudistusten tärkeyttä

tämän keskustelun lähtökoh dan olisin ministerin joka nyt valitettavasti ei ole paikalla toivonut selkiyttävän niin meille kuin sille innokkaalle asiaan vihkiytyneelle joukolle joka henkeään pidättäen seuraa miten asiaan täällä suhtaudutaan

on mietittävä myös sitä kuinka paljon tähän hankkeeseen on uhrattu valtion ja kuntien rahoja ja kuntapäättäjien sekä myöskin viranhaltijoiden aikaa lukemattomilla lausuntokierroksilla minkä tuloksina on tällä hetkellä yksi pakkoliitos ja yksi kuntaliitos pakkoliitoksen uhatessa

ja olemmehan me saaneet tälle hallituksen linjalle jo tukeakin komissiosta käsin ja onkin näin että jos emme tee näitä uudistuksia olemmekin kohta komission käsiohjauksessa

jo lain ollessa käsittelyssä muutama vuosi sitten tiedettiin sen tappavan pieniä kylä ja lähikauppoja ja osittain näin on käynytkin

samaan aikaan kerrotaan että geenivapaaksi julistautuminen ei ole enää mahdollista vaikka hyvä ajatus olisikin koska muun muassa geenimuunneltuja rehuja jo tuodaan maahamme

tämän esityksen järkevyyttä pitää kyseenalaistaa myös siksi että mikä on hallituksen sitoutuminen vielä tähän kataisen hallitusohjelmaan kirjattuun ja tämän vaalikauden tärkeimpään rakenneuudistushankkeeseen

arvoisa puhemies

nyt puutteellinen lainsäädäntö tulee korjata ja tehdä tiukat pelisäännöt muun muassa tuon monesti tänäänkin mainitun tärkkelysperunan viljelyn varalta

ilmoitusvelvollisuus eviralle muuntogeenisiä viljelykasveja koskeva rekisteri ja siitä tiedottaminen korvausvelvollisuus merkintävelvollisuus riittävät suojaetäisyydet viljelijän tutkinnot ja niin edelleen

poliisin toiminta lainvalvojana on ohittamattoman tärkeä asia ja poliisin toimintaedellytyksistä ollaan syystäkin huolissaan

samaan aikaan ministeri risikkokin kierrätte maata ja puhutte uudesta kunnasta johon kuuluu muun muassa esitys sellaisesta rakenteesta jossa olisi kuntia seutukaupunkeja ja metropolikaupunkialueita

niiden riittävyyttä ja tehoa valiokunnassa tullaan varmasti punnitsemaan riittävällä vakavuudella

selonteolle todella näyttää olleen tarve mutta ongelmakohtiin on myös puututtava

geenimuunnellun viljelyä ei pidä edistää muiden tuotantomuotojen kustannuksella

tietokoneen äärestä torjutaan ehkä uudenmuotoisia uhkia annetaan kasvatusta ja valistusta selvitellään jälkitilanteita mutta jalkatyötä ei korvaa mikään

mitä tarkoittaa maininta valtiovarainministeriön tänään julkaiseman tulevaisuuden kunta tiedotteen seutukaupungit kohdassa jonka mukaan niillä olisi vaativaa erikoissairaanhoitoa lukuun ottamatta samat tehtävät kuin metropolilla

valtionosuusjärjestelmän perimmäinen tarkoitus on turvata kuntien kyky hoitaa lakisääteiset velvoitteensa

itse näkisin geenimuunnellun viljelyn torjumisen ja ehkä väistämättömänkin siirtämisen ainakin mahdollisimman kauas tulevaisuuteen hyvänä vaihtoehtona

tämän uusi kunta seurantaryhmän jäsenenä olen peräänkuuluttanut kuten moni muukin ryhmän jäsen kokonaisuuksien hallintaa

uuden kunnan hahmotelmat eivät käy yksiin vielä keskeneräisen soten ja kuntalain kokonaisuudistuksen kanssa

perustuslaissa on myös määritelty rahoitusvastuun periaate jonka mukaan valtion on viime kädessä huolehdittava kuntien kyvystä tuottaa palveluja kohtuullisella vero ja maksurasituksella

totta kai resursseja kohdennetaan enemmän sinne missä tehtäviäkin on enemmän mutta lähtökohta jokaisen suomalaisen turvallisuus ei saa kärsiä

voiko onnistunut ja turvallinen rinnakkaiselo olla mahdollista ylipäätään vastakkaisia tutkimustuloksia kun tuntuu olevan ja toisiaan kumoavia kokemuksia ja tietoa tulee ympäri maailmaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on todella mielenkiintoista nähdä miten arvioidaan noin puolentoista vuoden kuluttua onko hallituksen ohjelma euroopan turvallisimmasta maasta toteutunut

turvallisuus ja tunne turvallisuudesta on ihmisen välttämättömien elämää turvaavien asioiden aivan tärkeimpien perustarpeiden listalla

nyt ainakin tämänhetkinen budjetti vetää mattoa tuon tavoitteen alta aika rankasti

maissa joissa muuntogeenisiä viljelykasveja on viljelty laajasti tuotantokustannukset ovat yleensä laskeneet ja satoisuus on noussut tosin siemenen nouseva hinta vie katetta

se on toteutettu osin poliittisin periaattein eikä ota huomioon meneillään olevia muita suuria uudistuksia kuten sosiaali ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta

sisäisen turvallisuuden ohjelmassa kärkeen nostettua syrjäytymistä haluttaisiin ehkäistä mutta samalla viedään kunnilta miljardeja ja samalla viedään edellytyksiä siltä työltä

arvoisa puhemies

poliisihallinnon uudistuksessa ei ole myöskään takeita siitä että liikennevalvonta tai poliisien näkyvyys syrjäalueilla olisi parantumassa

tällä vaalikaudella päätetyt ja toteutetut varuskuntien lakkautukset sekä rajavartioasemien sulkemiset vaikeuttavat viranomaisyhteistyön toteuttamisen mahdollisuuksia alueilla joille kenttäpoliisin palvelut eivät yllä

mutta mikä onkaan hinta pidemmällä aikavälillä tuota asiaa en ihan loppuun asti haluaisi olla näkemässä jos luonnon omat lajit syrjäytyvät ja geneettinen maailma muuntuu hallitsemattomalla tavalla

arvoisa puhemies

myöskin rajan ja puolustuksen yhteistyö ja viranomaisyhteistyö on vaarassa heiketä näitten säästöjen myötä varsinkin syrjäalueilla

ensinnäkin esityksen lopputulos on joitakin yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta se että kuntien välinen eriarvoisuus lisääntyy

koska kukaan tai mikään taho ei pysty tähän täsmällisesti vastaamaan eikä geenimuuntelusta kokonaan voida kuitenkaan suojautua on meidän ehkäistävä ennalta mahdollisimman tehokkaasti noitten riskien toteutuminen

toiseksi esityksessä valtionosuuksien uudet maksukriteerit on määritelty poliittisin perustein jotka tukevat hallituksen keskittämisen periaatteita

viime keväänä annoitte vihreää valoa tälle hankkeelle ja ajatukselle

jatkuvat hallinnon uudistukset ja alimitoitetut resurssit aiheuttavat epävarmuuden ilmapiiriä heikentävät työmotivaatiota ja tuovat mukanaan työuupumusta

emme voi hyväksyä esimerkiksi kunnan syrjäisyyskertoimen painoarvon laskua tai työpaikkaomavaraisuuden korostamista

kielteisyys perustuu nimenomaan pelkoon epävarmuuteen ja luotettavan tiedon puutteeseen

selkeät pakkausmerkinnät ovatkin vähintään se asia joka kuluttajille pitää hoitaa niin että kuluttaja saa tietoisesti valita sen käyttääkö gemotuotteita vai ei

arvoisa puhemies

sisäinen turvallisuus on yhä enemmän myös kansainvälinen asia

olemme tuudittautuneet liikaa ajatukseen että eihän meillä täällä suomessa mitään tapahdu sen tyyppiseen ajattelutapaan

jäljitettävyys on tärkeää ja on osaltaan asettamassa rajoja vielä epävarman tuotantotavan liialliselle leviämiselle ja hyvä niin

toivon vielä arvoisa puhemies valiokunnalle todella viisautta ja kaukokatseisuutta asian käsittelyyn sillä lopulta olemme tekemisissä ihmisten ruokaturvallisuuden terveyden ja mahdollisesti vakavien ympäristöriskien kanssa

nollasummapeliähän tämä uudistus on se ei lisää eikä vähennä kokonaissummaa vaan jakaa sitä uusin kriteerein uusilla tavoilla

ulko ja turvallisuuspolitiikka pidetään meillä edelleen kuitenkin erillään sisäisestä turvallisuudesta aivan korkeimmassa johdossa asti vaikka asiat ovat hyvin pitkälle yhteisiä

on myös muistettava että hallitus on jo tällä kaudella vähentänyt itse valtionosuuksien määrää miljardeilla euroilla ja niiden velvoitteita on kuitenkin lisätty

selonteko aluehallinnon uudistamisesta osoittaa viime kaudella voimaan astuneen lain olleen yllättävänkin ja kohtuullisen onnistunut

näin esimerkiksi ulko ja turvallisuuspoliittisessa työryhmässä olisikin perusteltua olla myös sisäministeriön edustus

on aivan turha puhua suomalaisen maatalouden tulevaisuudesta tai lähiruuan tärkeydestä jos emme muista niitä meidän nuoriamme jotka suunnittelevat tulevaisuutta maaseudulla ja jotain maaseutuammattia itselleen

yhdessä tämän järjestelmän uudistuksen kanssa nämä muutokset koskevat kaikkein kipeimmin syrjäisimpiä kuntia

asiakkaat ja henkilöstö ovat todellakin yllättävän tyytyväisiä noin pää osin ympäristö lupien viivästymisistä

oinonen pääpanna viiva tällä kertaa sen jälkeen pääministeri vastaa ja matot arvoisa herra puhemies

ongelmien ennaltaehkäisyllä on suuri merkitys

jos aiemmin kreikka ja nyt irlanti jäisivät pelastamatta kriisi vaikutuksineen olisi jo laajentunut suomeen

viime kauden keskustavetoisessa hallituksessa lähdettiin tarkoituksellisesti isoon uudistukseen tehokkuuden asiakaspalvelun parantamisen ja tuottavuuden nimissä

näin isossa hankkeessa onkin selvää että ihan kaikki ei voi onnistua mutta korjausliikkeisiin luvattiin jo silloin uudistusta läpi vietäessä olla valmiita

emme voi hyväksyä sitä että kuntauudistuksen pakkoliitokset on nyt osittain naamioitu tämän järjestelmän uudistuksen asuun

kokonaistarkastelun vuoksi toistan jälleen kerran hallitukselle esitetyn vaatimuksemme sisäisen turvallisuuden selonteon tuomisesta eduskunnalle

koulutus yhdessä tuon kannattavuuskysymyksen kanssa voi taata sen että sukupolvenvaihdoksia tehdään tulevaisuudessa riittävä määrä ammatin jatkuvuuden kannalta

kolmanneksi on kiinnitettävä huomiota perustuslakivaliokunnan lausuntoon jonka mukaan valtionosuusjärjestelmän uudistus tulisi arvioida kokonaisuutena yhdessä sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisen uudistusten ja kuntarakenneuudistusten kanssa

ja vaikka stressitestit pettivät arvoisat ministerit kysyisin teiltä voitaisiinko virheistä oppia ja luoda uudet testit joiden avulla euroalueen tila todella selvitettäisiin koska ilman tietoa emme voi myöskään varautua

miten ministeri koskenen itse aiotte osaltanne vaikuttaa siihen että ammatillinen koulutus on laadukasta ja sitä on riittävästi saatavilla

arvoisa puhemies

kun uudistusta lähdettiin toteuttamaan oli yhtenä isoimmista tavoitteista maakuntien roolin säilyttäminen ja vahvistaminen

valtionosuusjärjestelmän uudistusta pitäisi käsitellä vasta siinä vaiheessa kun sote uudistuksen rahoitus ja järjestäminen on päätetty ja on kaikkien tiedossa

uudistuksen oli tarkoitus lujittaa maakuntien asemaa alueidensa kehityksen vetäjinä ja paikallisen tuntemuksen asiantuntijoina

arvoisa puhemies

lapsiperheköyhyys on todella meidän yhteinen murheemme varmasti eikä se tilanne ole paranemaan päin eikä tätä mustaa olla kyllä valkoiseksi missään nimessä selittämässäkään

arvoisa puhemies

jätämme keskustan hallintovaliokuntaryhmänä valiokunnan mietintöön vastalauseemme johon myös perussuomalaisten ryhmä yhtyi

maakuntia tarvitaan kuntien ja valtion välisenä toimijana ja nimenomaan aluekehityksen turvaajina muun muassa alueellistamisen myötä

päinvastoin maakuntaliittojen roolia vähennetään jatkuvasti ja toivotaan keinotekoisten suurkuntien hoitavan niiltä jäävän valtavan tehtävämäärän

mutta koska taloudellinen tilanne on tämä niin meidän on todellakin katsottava niitä hyviä asioita mitä nyt kuitenkin ollaan lapsiperheiden hyväksi rakentamassa

maakuntien kehittämisrahan leikkaus kertoo suoraan että tälle hallitukselle alueiden kehittäminen ja elinvoimaisuuden ylläpitäminen ei ole arvo sinänsä